tässä tarkastusviraston kertomuksessa on ansiokkaasti kuvattu viraston toimintaa joka minun mielestäni on yhdistyneenä tarkastusvaliokunnan toimintaan nostanut esiin sellaisia asioita jotka hallitusoppositio asetelmista johtuen ovat vähän kipeitä käsiteltäviä täällä

somlassa eli tässä lautakunnassa yksi esittelijä käsittelee päivässä viisi asiaa

esimerkiksi lastensuojeluun suunnatut valtionosuudet eivät lähimainkaan riitä kattamaan sitä aukkoa joka on syntynyt uusista velvoitteista joita me olemme täällä kunnille säätäneet

kuten on todettu tämä esitys ja tämä laajempi lääkekorvausuudistus joka perustuu hallitusohjelmaan eivät ole olleet parhaassa mahdollisessa synkronissa

arvoisa puhemies

se ei ratkea ilman lisätyöntekijöitä

valiokunnan puheenjohtaja ed

mutta se varsinainen ongelma kuten ministeri totesi on näitten alueellisten lautakuntien täysin käsittämätön ja perusteeton lakkauttaminen viime kaudella

kerola käytti erinomaisen ansiokkaan puheenvuoron esitellessään valiokunnan mietintöä joka valtaosaltaan onkin mitä mainioin

edustaja zyskowicz voi olla todellakin että molemmat ovat tulleet paremman elämän vuoksi mutta todennäköisesti se humanitäärisistä syistä tullut pakolainen joka on siis hyväksytty tänne humanitäärisenä pakolaisena on tullut tänne elämän vuoksi siitä yksinkertaisesta syystä että hänen on ollut pakko lähteä

mutta kun näin on menty ja näin nyt mennään niin on tietysti vain pidettävä huoli siitä että se uudistus josta työryhmä toivon mukaan saa valmiiksi tässä ihan lähiviikkojen aikana esityksen toteutuu sellaisena kuin hallitusohjelma edellytti siis paljon sairastavat ja pienituloiset pystyvät myöskin ostamaan lääkkeensä jatkossakin ja ne jotka käyttävät vähemmän ja satunnaisesti niitä lääkkeitä maksavat kenties vähän enemmän

puhemies

sen lisäksi mitä edustaja männistö ja puheenjohtaja rehula tuossa edellä totesivat ehkä tiivistäisin itse asiassa koko biopankkilain ytimen tavallaan sen dilemman siihen kysymykseen miten samalla turvataan kudosnäytteisiin perustuvan tutkimuksen tekemisen mahdollisuudet ja toisaalta turvataan myöskin näitä kudosnäytteitä luovuttaneitten ihmisten yksityisyydensuoja ja oikeus päättää tai ainakin vaikuttaa siihen miten heidän luovuttamiaan näytteitä voidaan käyttää

kun edellinen hallitus ansiokkaasti jo selkiytti valvontaa siirtämällä sitä yhteen paikkaan eli valviraan niin se on ihan hyvä että se nyt keskittyy sinne

kysymys ei ollut pelkästään siitä että sitä ruuhkaa ei purettu vaan koko lautakuntien lakkauttaminen aiheutti sen että ruuhka tuli kestämättömäksi

viittaan nyt tässä harmaaseen talouteen ja toisaalta sitten ennen kaikkea tuottavuusohjelmaan jonka nimi kiitos tarkastusviraston alkuperäisen esityksen mukaisesti hallitusohjelmaneuvotteluissa päätettiin muuttaa

mutta kyllä kaikkein pienituloisimpien osalta tämä ongelma on todella todella vakava

siinä perusteellisesti osoitetaan kuinka tarpeellista olisi laajentaa tätä suojaosaa jota nyt ollaan osoittamassa vapaapalokunnassa työskenteleville palomiehille kaikille työttömille

eikö nyt kannattaisi vakavasti harkita että palattaisiin takaisin alueellisiin lautakuntiin koska kukaan ei ole pystynyt osoittamaan mitä todellista heikkoutta niitten olemassaolossa oli

mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä että lapsilisät tehdään toimeentulotukea myönnettäessä ensisijaiseksi tuloksi jotta kaikkein köyhimmät yksinhuoltajatkin voisivat saada mahdollisesti tulevaisuudessa tulevat lapsilisien korotukset itselleen

minusta on murheellista että nyt tämä kysymys tästä fimean sinänsä toisesta asiasta eli fimean siirtymisestä kuopioon mikä on äärimmäisen kannatettava ja on nyt saatu toivon mukaan hyvään ratkaisuun tuodaan ikään kuin tähän mukaan tämmöisenä uhkakuvana joka on entisestään pelottelemassa ihmisiä

nämä ovat antaneet hyvän pohjan käydä myöskin täällä tätä keskustelua ja toivon että tämän uuden hallituksen aikana tämä keskustelu ei tyrehdy koska tarkastusviraston tulee olla paitsi se tarkastaja niin myöskin se omatunto joka nostaa näitä kipeitä asioita esille

jostain kummallisesta syystä valiokunnan hallituspuolueitten edustajien ymmärrys loppui kuitenkin ratkaisevalla hetkellä pesis ryn alle puolet edustajien ymmärrys loppuu ratkaisevalla hetkellä eli siinä vaiheessa kun olisi pitänyt säätää siitä että suojaosaa laajennetaan

hallitusohjelman kirjaus on kuitenkin selvä

minä haluaisin kysyä paitsi ministeri guzenina richardsonilta myöskin ministeri risikolta joka on täällä paikalla ja menee juuri tuonne aitioon ikään kuin selkeästi mistä tässä on kysymys jolloin tämä turha pelottelu saataisiin loppumaan

järjestelmää pitää muuttaa niin että paljon sairastavat hyötyvät ja vähemmän sairastavat maksavat kenties pikkusen enemmän

arvoisa puhemies

esitys on varmasti tarpeellinen ja tarkoituksenmukainen mutta edustaja katajan ja edustaja sasin puheenvuoroja kuunneltuani tuli mieleeni että tässä on se innovatiivinen ratkaisu hallituksen kehysriihipulmiin

työttömyysturvajärjestelmän suojaosan puuttumisen ja ylipäätäänkin työttömyysturvajärjestelmän monimutkaisuuden ongelma ikään kuin kulminoituu tässä asiassa

voitaneen sanoa että jonkin verran jonkin verran parantamista siinä tasapainossa oli

kannatan

nythän on tilanne se että jos tätä lakia ei säädettäisi erityisesti tuolla maaseudulla suomen keskustankin valta alueilla talot palaisivat siksi että suomalainen työttömyysturva on näin monimutkaista

perustuslakivaliokunnan käsittelyn myötä ja niihin liittyvien prosessien myötä lakiesitys on nyt siinä muodossa että sen kanssa voi kyllä kohtuudella elää

arvoisa puhemies

tuo lausuma tietysti luo edellytyksiä sille että jos ongelmia esiintyy niin niihin myöskin puututaan mahdollisimman pian

tiusasta sillä että kyllä sosiaali ja terveysvaliokunta aivan tietoisesti ilman kesäkuun lopun ruuhkan aiheuttamaa painettakin päätti keskittyä nimenomaan niihin etuuksiin tässä omassa mietinnössään

yleisesti voisi ehkä sanoa tästä lääketieteeseen ja tutkimukseen liittyvien tietojen luovuttamisesta että eikö kannattaisi jossain muussakin yhteydessä vielä erikseen miettiä sitä mikä on yksityisyydensuojan ja toisaalta sitten teoreettisesti yksityisyydensuojaa vaarantavien toimien suhde esimerkiksi silloin jos tulee tilanteita joissa tärkeitä tietoja jotka ovat ikään kuin yksityisyydensuojan takana ei voida käyttää sen takia että sitä suostumusta ei olekaan ihan helposti saatavissa

siihen tätä todellakin tarvitaan että ne palokuntalaiset saadaan tekemään sitä työtä ja saamaan se korvaus jonka he ehdottomasti tietenkin ansaitsevat mutta koska he ovat tähän saakka menettäneet sen on hyvä että tämä säädetään näin

eduskunnan tarkastusvaliokunta kävi tässä juuri vietnamissa tutustumassa vietnamiin ja totesi että ehkä tämä edustaja zyskowiczin esimerkki nyt ei maavalinnan osalta ihan osunut kohdalleen

kun viime kaudella eduskunta teki yhden huonoimmista päätöksistään lopettamalla alueelliset muutoksenhakulautakunnat ja sillä tavalla pidentämällä sosiaaliturvaetuuksista valittavien ihmisten muutoksenhakua ainakin puolella vuodella on syntynyt sellainen tilanne että erittäin monen suomalaisen oikeusturva on vaarassa koska sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan käsittelyajat ovat jopa yli kaksi vuotta

ajattelin kyllä olla ehdolla kunnallisvaaleissa mutta kun en voi olla onneksi kuin yhdessä kunnassa niin mielelläni hoitaisin tätä vanhuspalveluasiaa täällä eduskunnassakin ja erityisesti siksi että hallitushan kirjasi hallitusohjelmaansa kirjauksen siitä että omaishoidon tuen määräytymisperusteet yhdenmukaistetaan

mutta aivan samanlaisia ongelmia kuten valiokunnan mietinnössä todetaan on myöskin monilla muilla aloilla

ennen kaikkea tämä suojaosan puuttuminen aiheuttaa sen että ihmiset eivät työllisty

aivan aluksi haluaisin tietoja ja valo suosikki että valtio kiittää valtiovarainministeriä näistä sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan rahoista

mutta sitäkään että humanitäärisistä syistä tullut pakolainen jonka nyt on ollut ainakin suhteellisen pakko tulla tänne säilyäkseen hengissä tai voidakseen elää turvallisesti ei sillä perusteella saisi tuoda tänne perheettään en nyt pidä oikein humanitäärisenä

tulee tilanteita että jos on tarjolla lyhytaikaista työtä työttömyysturvan menettäminen johtaa siihen että sitten ei oteta työtä vastaan

haluaisin nyt kuulla onko tämä työ erityisesti tämän työryhmän agendalla ja jos on niin millä tavalla se aikoo sitä lähestyä

edustaja tainion puheenvuoro oli sanoisinko hieman lievähkö

kun kysymys on perusetuuksista se on täysin kohtuutonta ja siksi on parempi ampua yhdellä tykillä yhteen pisteeseen eli tähän kuin ampua haulikolla sinänsä tarpeellisiin asioihin yltympäriinsä

tilanne kentällä kunnissa alkaa olla se että ellemme me pian tee jotakin niin katastrofi alkaa uhata ihan oikeasti

tästä syystä me kaikki olemme kuten tekin totesitte yksimielisiä siitä että muutoksenhaku pitää saada sellaiseen tilaan että omista päätöksistään valittavat eivät kohtuuttoman kauan joudu odottamaan perustavaa laatua olevia rahojaan

asko seljavaara ansiokkaasti luetteli näitä kustannuksia jotka ovat selkeästi liioiteltuja hän kyllä unohti sen voi olla että ne ovat bruttokustannuksia kun katsotaan kuinka paljon lisää verotuloja kuinka paljon vähemmän byrokratiaa kuinka paljon kaikenlaisia muita ongelmia joihin valiokunta on tässä mietinnössään viitannut voitaisiin välttää jos säädettäisiin suojaosa kaikille

aikanaan kun jyrki kataisen hallitus aloitti työskentelynsä hallitusneuvotteluissa sovittiin suuresta lääkekorvausuudistuksesta

kesko hyväksy johtolausenimike mietinnön mukaisena jos ne hyväksyvät esityksensä wien kaks vi v neljä ja siellä mietin mukaisella ja ryhtyy valiokunnan eduksi lakialoitteen sisältyvien joten en tee muutosehdotusta

mutta eteenpäin pitää päästä

siksi haluan nyt tässä vain toistaa sen minkä valiokunnan puheenjohtaja tuossa lopussa itsekin totesi että vaikka somlalle nyt on hieman lisätty voimavaroja niin lisäys on täysin riittämätön

se iso kysymys on tietysti se mikä on julkisen sosiaali ja terveydenhuollon asema tässä tilanteessa jossa jotkut kieli pitkällä odottavat sitä että julkinen järjestelmä romahtaisi

ei sitä nyt ihan niin nimitetty mutta olimme kyllä vilpittömästi sitä mieltä että pyrkimys sekä parantaa paljon lääkkeitä käyttävien sairastavien ihmisten tilannetta lääkekorvausten osalta että myöskin turvata se että köyhimmätkin pystyisivät lääkitsemään itseään tarpeellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla toteutuisi

tämä koko somla asia pitäisi saada siihen kuntoon että valituksia käsitellään pysyvällä virkamiehistöllä eikä tilapäisin rahoin palkatulla tilapäisellä työvoimalla

arvoisa puhemies

kannatan tätä erittäin hyvää ehdotusta

edustaja kalmarin hieman hurskastelevaan puheenvuoroon voi todeta ensinnäkin että omaishoidon tuen lakia ollaan parhaillaan uudistamassa

pääministeri stubb oletteko te valmis sitoutumaan siihen että tämän suomalaisen järjestelmän perustana on edelleen julkinen järjestäminen

vain sillä tavalla voidaan päästä siihen että asia tulee lopultakin oikeaan kuntoon monien vuosien jälkeen

valitusajat on saatava vähintään puoleen vuoteen ja se ei onnistu kun se valitusten käsittely on puhdasta ihmistyötä muuten kuin lisäämällä ihmisiä tekemään niitä töitä

en pyydä koska edellisestä äänestyksestä johtuu että tätä äänestystä ja

esitän että vastalauseen mukaisesti pykälä poistetaan

tämä osoittaa sen että tämä kehysajattelu joka tässä tietenkin on taustalla johtaa siihen että tarkastellaan vain niitä kustannuksia

vain sillä tavalla valittajien oikeusturva voidaan taata ja sen oikeusturvan takaaminen on suomen perustuslainkin kannalta äärimmäisen keskeistä

ei tarkastella niitä hyötyjä joita tästä seuraisi ja joista nyt otetaan huomioon vain tämä yksi hyöty eli tulipalojen sammuttaminen

sitten tästä köyhien puolustamisesta

matkakorvaukset ovat suunnilleen ainoa mitä tässä on etuuksista leikattu

sekin tehtiin vain siksi että saatiin vanhuspalvelulaki rahoitettua ja nyt tämä esitys siitä että sitä korotettaisiin uudestaan on vain yksi ministeriön esitys siitä miten voidaan toimia

mutta niitä haittoja joita suojaosaa säätämällä voitaisiin poistaa on laajasti ja niillä kaikilla kun ne haitat jäävät edelleen on selkeitä yhteiskunnallisia kustannuksia

siksi arvoisa puhemies tämä suojaosa pitäisi poistaa

tältä pohjalta alettiin kataisen hallituksessa valmistella tätä uudistusta ja sehän kestikin sitten ihan reippaasti

sillä tavalla suomalaisen työttömyysturvajärjestelmän selkiytyminen pääsisi hyvään alkuun jota toivottavasti tuleva ja parempi hallitus jatkaa omalta osaltaan

entisenä hallituksen uskollisena sotilaana ja nykyisin opposition rakkikoirana olen hämmästyneenä kuunnellut näitä kysymyksiä joita sekä työryhmässä mukana olleet vanhat oppositiopuolueet että myöskin yksi hallituspuolue esittävät sellaisesta ratkaisusta jonka me olemme yksimielisesti tehneet

tässä ei nimittäin juurikaan sen paremmin paranneta paljon sairastavien asemaa kuin turvata sitä että pienituloiset saisivat tarvitsemansa lääkkeet ilman että joutuvat turvautumaan viimesijaiseen toimeentulotukeen

mutta varmuuden vuoksi kysyn nyt ministeri huoviselta ajattelin kysyä pääministeriltä onko kokoomus tämän takana mutta en kysy mutta kysyn ministeri huoviselta

tämän uudistuksen keskeisiä elementtejä

jos

ja onhan niin että kun sote alueet vallan saavat kun pääsemme kaikki siitä keskustelemaan ja sitten säädämme lain niin sen jälkeen se päätäntävalta on nimenomaan siellä eikä sitä vaaranneta päivystysasetuksella tai muullakaan sellaisella säädöksellä joka menisi ohi sen mitä tässä salissa säädetään

olen sinänsä edustaja zyskowiczin kanssa samaa mieltä siitä että mitä vähemmän lakeja sen parempi mutta jos sitä perustellaan sillä että käytetään vain pelkkää järkeä niin jos käytettäisiin pelkkää järkeä niin itse asiassa lakeja ei tarvittaisi juuri lainkaan

toivoa sopii että nyt työryhmä saa tämän välimatkan kurottua umpeen

mutta lakeja yleensä tarvitaan aika paljolti sen vuoksi että se järjen käyttö tuppaa erilaisista syistä oman edun tavoittelun tai jonkun muun syyn vuoksi jäämään vähäisemmäksi

olen ed

todistakaa se nyt uudelleen kun valtiovarainministeri ei ole täällä paikalla että kun tämä hyvä hallitus nyt onnistui viime syksynä lisäämään somlan resursseja niin että valitusajat eivät vieläkään menneet kohtuulliselle tasolle mutta lyhenivät siitä täysin kohtuuttomasta tasosta voimmeko olla vakuuttuneita siitä että se kehitys jatkuu

räsäsen kanssa täsmälleen samaa mieltä tästä asiasta

kyllähän tässäkin on tietysti teoreettisesti mahdollista että sen vaaliprosessin kestäessä puoluejohdon ja tukiyhdistyksen välit menevät sellaisiksi että syntyy änkyröintiä

olemme edellyttäneet julkisen sote palvelutuotannon aseman vahvistamista että turvataan riittävät väestöpohjat palvelujen järjestämiseen rakennetaan vahva integraatio eli poistetaan byrokraattiset raja aidat ja turvataan lähipalvelut

kun tässä on kutakuinkin viimeinen tilaisuus esittää kärkevää arvostelua vielä istuvaa hallitusta kohtaan niin se on nyt tehtävä ja teen sen yhtymällä siihen mitä edustaja mustajärvi sanoi tästä pitkän momentin käytöstä

silloinen hallitus ei tietenkään tullut sen taakse tämäkään hallitus ei ole tullut sen taakse eivätkä tietysti lipposen hallituksetkaan jotka tämän rakensivat

olisi aika kummallinen tilanne jos tukiyhdistys siitä huolimatta että tietää puolueen saaneen uhkasakkouhan ei suostuisi antamaan niitä tietoja

koskahan tähän maahan mahtaisi löytyä sellainen hallitus joka koostumuksestaan riippumatta suostuisi poistamaan tämän todellakin yhden suomalaisen sosiaaliturvan suurimmista vääryyksistä

ministeri huovinen on aiemmin todennut ettei tämä ole kenenkään oma sote vaan kaikkien yhteinen

se olisi aika mielenkiintoinen tapaus käsiteltäväksi

toisaalta sitten toisaalla rahoja on käyttämättä ja tästä onkin hyvä siirtyä luontevasti tämän uuden ja hyvän hallituksen sehän meni muuten aika hyvin näin lyhyellä kokemuksella kiittämiseen tai oikeastaan toiveitten esittämiseen

tämä on erittäin hieno päivä enkä halua vähimmässäkään määrin sen arvoa vähentää sillä että totean että kyllä tämä olisi ollut tietenkin mahdollista saattaa voimaan jo aiemmin

olemme kaikki joutuneet luopumaan jostakin

arvoisa puhemies

täällä edustaja tiilikainen viittasi siihen että kun eräät asiat joita sopimus edellyttää eivät ole olleet kunnossa niin se on ikään kuin estänyt tätä

toivon että tämä uusi huomenna nimitettävä hallitus tekee välittömästi uuden lisäbudjetin jossa se osoittaa määrärahoja tälle kyseiselle pitkälle momentille että monessa ely keskuksessa jo tilatut koulutukset voidaan käynnistää kun nyt sitä ei ole vielä voitu tehdä rahanpuutteen vuoksi

eli kokonaisuutena tässä paljon sairastavien osalta mikään ei parane

kun on katsottu että vaaditaan lisätoimenpiteitä jotta tämä voitaisiin ratifioida ja kun se on vaatinut rahaa niin sitten se rahan puute on ollut pitkälti se syy

tämä mahdollistaa vahvan integraation ja riittävät voimavarat palvelutuotannon nykyistä järkevämmäksi tehokkaammaksi vaikuttavammaksi ja ennen kaikkea oikeudenmukaisemmaksi järjestämiseksi ja toteuttamiseksi

aivan kuten pääministeri tässä kuvasi nämä pitkän tähtäimen työeläkejärjestelmän rahoituksen turvaamisen tehtävät ovat välttämättömiä mutta pitkällä tähtäimellä me olemme kaikki kuolleita ja jo nyt edustaja rehulan viittaamaan taitekohtaan liittyy se että eläkerahastojen

hallitus antoi todella hyvän esityksen vanhuspalvelulaista ja valiokunta yksimielisesti tiukensi sitä niin että ne epäkohdat jotka esimerkiksi siinä a studion esityksessä tulivat esiin eivät ole sen lain voimassa ollessa mahdollisia